miten voi olla mahdollista että niin järkevät maat kuin ne jotka kuuluvat euroalueeseen voivat hoitaa oman talouspolitiikkansa näin kehnosti näin kehnosti että koko euroalue on romahtamassa

kyllä jonkinlainen sivistynyt käyttäytyminen tässäkin täytyisi olla

ei tällaisella pakolla voi kuntia pakottaa vaan siinä täytyy olla joko rahan houkuttimena tai jotain muuta eli jos jotain jonkin muun joka antaa kunnille mahdollisuuden selviytyä näistä velvoitteistaan

arvoisa puhemies

sehän ilmeisesti on ollut juuri näissä ankkurilapsissa suomen ongelma elikkä täällä perheet automaattisesti yhdistetään mutta joissakin muissa maissa tätä perheen yhdistämistä ei ole tai se on lopetettu

on kuultu hienoja puheenvuoroja ja hyvää analyysiä demokratian perusteista mutta jos kansa olisi kuunnellut tätä niin olisiko se ymmärtänyt yhtään mitään

näin siksi että kaikki nämä ongelmat voidaan ratkaista mitä tässä on tuotu esiin jos ollaan huolellisia

siitähän tässä on kysymys

saksa joutui tekemään pari päivää sitten erittäin vakavan hankalan vaikean säästöohjelman säästöbudjetin

jos tehdään sopimukset etukäteen jos tehdään järjestelyt etukäteen jos huolehditaan siitä että lapset perivät ja lasten huolto järjestyy olipa miten tahansa kaikki nämä voidaan järjestää etukäteen ilman mitään tämän tyyppistä sekavaa lakia

minä epäilen vähän että me emme osaa ottaa kansalaisia huomioon siinä mielessä että ei kansa nyt niin onnetonta ole kuten me kuvittelemme

siellä itkee moni lapsiperhe ja moni köyhä kun tämä laitetaan toimeen

se mikä tässä vielä on minun mielestäni ongelma on se että suomen täytyy oppia hyväksymään vieraat ihmiset muista maista tulevat ihmiset

mitä on luvassa muille maille

meidän täytyy oppia sietämään erilaisuutta ja meidän täytyy pitää huoli siitä että ne jotka me tänne olemme ottaneet hyväksyneet asumaan ja joille me olemme myöntäneet niin pakolaisstatuksen kuin oleskeluluvan täytyy kotouttaa tänne

sitä se suree ja siihen se antaa palautetta hyvinkin voimakasta palautetta ja niin pitääkin antaa tälle porukalle

elikkä minä toivon että tämä eduskunta ja kansanedustajat eivät ihan omaehtoisesti halvenna itseään elikkä ota surua asioista joita ei kannata surra

meillä on testamentti jolla voidaan turvata avoliitossa olevan puolison elämä toisen kuoleman jälkeen

eihän se nyt vetele että ihmiset otetaan tänne sisälle mutta ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan

jos demarit nyt sattumalta joutuisivat hallitukseen niin minä haluan kyllä tietää miten te nämä rahalupaukset oikein täytätte

kansa ei varmasti murehdi sitä jos joku ikään jos minä en justiin ei käy äänestämässä

elikkä aikooko ministeri muuttaa tässä lakia sen takia että päästään eu turvapaikanhakijoista eroon

sen takia että yksityisellä puolella ei se ole palkka pelkästään vaan yksityisellä puolella on joustavammat työajat mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja tätä ei ole julkisella puolella ymmärretty

se että meillä on näin paljon näitä avoliittolaisia johtuu siitä että ihmiset eivät nykyisin sitoudu eivät ota vastuuta siitä että yrittäisivät pitää suhteensa kunnossa ja se on valitettavaa

eihän siinä ole mitään järkeä tällaisessa järjestelmässä

arvoisa puhemies

muutama tilastotieto

järvinen aika hyvin toi esille että on erinomaisen tärkeää että säilytetään äidinkieli niillä jotka tänne tulevat

mutta se mikä tässä keskustelussa on ollut kaikkein silmiin pistävintä on tämä erilaisuuden eriarvoistumisen kauhu

on viiden vuoden suhteita on kuukauden suhteita

mutta sitäkin tärkeämpää on että he oppivat suomen kielen

näitäkö varten pitäisi kuukauden muutaman kuukauden ikäisiä suhteita vartenko meidän pitäisi tämmöisiä hyvin monimutkaisia lakeja säätää

minä en myöskään ymmärrä sitä että meillä perustellaan presidentin valtaoikeuksia presidentinvaalien suurella äänestysprosentilla eli että xu on ainut ja presidentin valtaoikeuksia sillä et kun kansa äänestää niin aktiivisesti presidentinvaaleissa niin totta kai presidentillä täytyy olla valtaa

tässä meillä on tehty kyllä aikamoisia virheitä

me olemme sallineet sen että äidit on jätetty kouluttamatta että äidit on hylätty sitaateissa suomalaiset ovat hylänneet ulkomaalaiset äidit koteihinsa

siis tätä minun ideologiani ei kerta kaikkiaan hyväksy eikä ymmärrä

ei minun mielestäni

jos todellakaan avopuoliso ei halua mennä naimisiin niin minä voin kyllä vaan kysyä onko tämmöisellä suhteella avoliitolla ylipäätänsä sitten tulevaisuutta

toinen väite että nämä päivät ja on koneitten määräajoissa pois palvelusetelirahat olisivat pois julkisesta palvelusta ja julkiselta sektorilta terveyskeskuksilta ei pidä paikkaansa

he eivät opi suomen kieltä eivätkä sillä tavalla pysty sulautumaan suomeen

toinen asia on että avioliitossakin on pöljä se nainen tai mies joka ei katso että kaikki talot ja tavarat tulee puoleksi molempien nimiin

toisin sanoen minä en pidä siitä että palataan vanhoihin aikoihin

keskustelu on osoittanut jälleen kerran että ministerin on syytä valmistella tämä mediamaksulaki niin tiukaksi ja niin selkeäksi että tämän tyyppistä jatkuvaa riesaa ja jatkuvaa keskustelua yleisradion rahoituksesta ei enää tämän jälkeen tulisi

ihan lopuksi sanoisin vielä yhden asian

päinvastoin kun pystytään antamaan palveluja yksityisellä sektorilla palvelusetelin avulla niin voidaan kehittää omaa terveyskeskusta julkista sektoria aikaisempaa paremmin

meidän on syytä pitää järki päässä tässä maahanmuuttopolitiikassa

tällä menolla arvoisat kansanedustajat suomi ei nouse vaan se taantuu ja katoaa maailmankartalta jos ei tehdä jotain radikaalia

minä en ymmärrä minkälainen laskutaito teillä ed

eihän nyt semmoinen käy nykyaikana että toinen tekee uraa ja toinen hoitaa lapsia ja urantekijä panee kaiken omiin nimiinsä ei myöskään avioliitossa ed

minusta se on ihan väärä periaate tutkia demokratiaa ja väärä periaate antaa demokratialle olemus että äänestysaktiivisuus ratkaisee onko demokratiaa vai ei

ja se jotain radikaalia on kertakaikkinen säästölinja kertakaikkinen uusi linja siitä mihin se raha laitetaan

tämä on se asia joka meidän täytyy pystyä etukäteen varmistamaan ei kiristämällä eikä lähettämällä ihmisiä takaisin vaan sopeuttamalla ja toimimalla suomen sisällä järkevästi niin että ihmiset eivät syrjäydy

andersson

silloin demarit ja alho olivat hyvin vastaan saako sitä tehdä ja onko se rikkaitten kokoomuslaisten perheitten suosimista

meillä oli erittäin hyvä sata komitea käynnissä tarkoituksena tehdä sosiaaliturvasta kannustava sosiaaliturvasta kannustava mutta miten kävi

arvoisa puhemies

elikkä jos me haluamme niitä kaikkia palveluja mitä tämä eduskunta on tässä keskustelussa tuonut esiin niin täytyy olla myös rahat

on hyvä että te lopultakin olette tulleet kokoomuslaiselle ja porvarilliselle linjalle ja tunnustatte sen että myös perhe pystyy työllistämään eivätkä pelkästään kunnat

oinosen käsitykseen siitä että meillä oikeuskäytäntö olisi erinomaisella tasolla suomessa ei kyllä voi oikein yhtyä

tuli tuluskukkaro tässä työssä ja sen takia että ay liike ei halunnut tehdä yhtään mitään

minä en ymmärrä sitä minkä vuoksi tämä mediamaksu joka on paljon halvempi monta kymppiä halvempi kuin tv lupa olisi köyhille niin paha kun onhan se nytkin köyhille paha tämä tv lupa

se ei halunnut senttiäkään luopua omista eduistaan ei luopua omista järjestelmistään jotka jos annetaan jatkaa tuhoavat suomen

minä olen ollut sote lautakunnassa ja siellä kyllä maksetaan köyhien tv luvat jos he tuovat laskut ja anovat ja pyytävät sitä

ne tuhoavat suomen sen takia että ihmiset eivät tee töitä

näin se on

kysymys on siitä että meidän on ruvettava tekemään töitä tässä maassa ei istuttava kahta vuotta työttömyyskorvauksella vaan mentävä kolmen kuukauden puolen vuoden jälkeen töihin on otettava tanskan malli käyttöön

siinä sitä on sitten oikeudenmukaista oikeuskäytäntöä täällä suomessa

arvoisa puhemies

eduskunta ei tiedä niistä neuvotteluista minkälaisia neuvotteluja valtionjohto käy koska valtionjohdolla presidentillä nimenomaan ei ole minkäänlaista parlamentaarista vastuuta

meidän on pystyttävä tukemaan niitä kaikkein köyhimpiä

elikkä tärkeintä jatkossa kyllä on minä toivoisin että olisitte nyt tukenut sitä perustuslakiuudistusta jossa tämä asia olisi jonkin verran korjaantunut ilman perustuslakiuudistustakin että presidentin neuvotteluissa on aina mukana eduskunnalle vastuussa oleva ulkoministeri

mutta ed

paljon olisi parantanut se jos olisi ollut vaalipiirikohtainen äänikynnys myös mutta sitähän ei tullut elikkä se poistettiin

minä olen käynyt aika lailla läpi niitä vanhoja vaalirahoitusilmoituksia ja ne ovat kyllä teidän osaltanne teidän puolueenne kansanedustajien osalta aika mitättömät ja siellä on muitakin

koska kysymys on lisätalousarviosta ja kahden kuukauden jaksosta niin siihen tulleet muutokset ovat pieniä

toinen asia on että minkä vuoksi ei valittu sellaista järjestelmää täällä on esimerkiksi professori paloheimo esitellyt aika monta järjestelmää joka olisi taannut lähestulkoon saman suhteellisuuden kuin tämä hallituksen esittämä malli joka on monimutkainen kolmiportainen

eikä niitä ehdi pieniä ikään kuin tämmöisiä korjausliikkeitä ja niitten takia ei välttämättä täällä tarvitsisi puhua mutta täällä olisi tarvinnut puhua nimenomaan tästä taloudellisesta tilanteesta ja kriisistä mihin me olemme ajautuneet mihin maailma on ajautunut ja siitä miten suomi siinä selviytyy

nyt meidän pitäisi jostakin saada keinot siihen miten me pidennämme työuraa työelämän uraa

arvoisa puhemies

esimerkiksi sainte lague olisi tuonut ihan lähestulkoon samanlaisen tuloksen

ja jos voimme uskoa ollenkaan esimerkiksi kansainvälisen valuuttarahaston kannanottoja euroopan unionin kannanottoja niin suomi on yksi parhaimmista maista joka kyllä selviytyy tästä jokseenkin jalat kuivina

silloin olisi ollut yksi ainut vaalijärjestelmä ja sillä siisti eikä olisi moniportaista kolmiportaista järjestelmää jossa lopullinen vaalitulos selviäisi vasta seuraavana aamuna

hallintoneuvosto toki valvoo mutta se valvoo strategioita ja se valvoo taloutta ja ohjelmat ovat kyllä minun käsitykseni mukaan vai olenkohan minä väärässä ihan itsenäisesti toimitettuja eikä poliitikkojen pidä niihin puuttua

tämmöinen on suomen järjestelmä

nythän ed

sasi puuttui tässäkin tosin fiksusti mutta kuitenkin mutta lehdissä hän on vähän aikaisemmin puuttunut vähän selkeämminkin

pyydän anteeksi

joo ei varmaan huomaa

minusta se ei kuulu hallintoneuvostolle eikä hallintoneuvoston puheenjohtajalle

elikkä jos halutaan että yle on kansanedustajien juoksupoika niin sitten täytyy päättää että näin on

me tarvitsemme kannustavan sosiaaliturvan

minun käsitykseni mukaan tilanne muutaman vuosikymmenen vuoden aikana on mennyt toisinpäin ja yle on haluttu ihan samanlaiseksi tiedotusvälineeksi kuin kaikki muutkin tässä suomen tasavallassa

suomi ei pysy pinnalla jos ei tehdä töitä

me olemme rakentaneet vuosikymmenien saatossa niin valtavan ja niin kattavan palvelu ja sosiaaliturvaverkoston että me emme kohta pysty rahoittamaan sitä

ja niin meille kyllä vielä käy jos ei tässä tehdä jotain

arvoisa puhemies

jos vielä tuohon eurooppaan palataan niin tuo yhteinen rahapolitiikka eli yhteinen euro ei riitä vaan me todella tarvitsemme yhden yhteisen talouspolitiikan

eikö niin ed

arvoisa puhemies

minä haluaisin että tämmöinen puolueeton tutkimus tehtäisiin että tämä natkutus ja pelleily tämän asian kanssa että hyvinvointivaltio on ajettu alas loppuisi

arvoisa puhemies

ja minä epäilen että nyt ei riitä että vilautetaan budjettia komissiolle vaan täytyy olla tietynlaiset yhteiset talouspoliittiset linjaukset jotka ovat samanlaisia joka maassa ja jotka on tehty samanlaisin kriteerein

pari päivää sitten kauppalehdessä oli laskettu paljonko kuntasektori maksaa

arvoisa puhemies

toinen asia mihin haluaisin puuttua myös ja ihan ihmetellä on se että joka asiaan tapahtuupa mitä tahansa missä tahansa huudetaan terveydenhuoltoa apuun

minä en missään nimessä tule hyväksymään tällaista lakia